ukkola

kyllä sinivihreällä hallituksella on selkeä ja hyvä tavoite joka on vahvasti kokoomuksen kanta että perusturvaetuudet kuten myös opintotuki on syytä sitoa indeksiin

mielestäni se on tärkeä tavoite mutta vieläkin tärkeämpää on uudistaa opintotuki sellaiseksi että se kannustaa ripeään opiskeluun täysipäiväiseen opiskeluun ja lainaa pitää tänä päivänäkin todellakin ottaa

siksi on opintotuki

jos katsotaan mitä vaikutuksia tupakoinnilla on niin joka kolmas

essi

alku ja kolmas syöpäkuolema on tupakoinnista johtuva ja joka viides sydän ja verisuonisairaudesta johtuva kuolema johtuu tupakasta

jos joku asia esimerkiksi sähkötupakka sisältää vähän vähemmän nikotiinia niin se ei tarkoita sitä että nikotiinipitoinen sähkötupakka olisi terveellinen koska melkein mikä tahansa muu on terveellisempää kuin tupakka

tupakkalain uudistuksella pyritään ehkäisemään tupakkatuotteiden käytön aloitusta nikotiiniriippuvuuden syntymistä sekä edistämään tupakkatuotteiden käytön lopettamista mutta myös tupakoimattomien altistusta tupakansavulle halutaan vähentää

mutta koska nikotiini on pienille lapsille hengenvaarallista tässä hallituksen esityksessä esitetään että houkuttelevat hajut ja maut karkkimaut hedelmämaut kielletään myös sähkötupakassa käytetyissä nikotiininesteissä

pidän hyvänä että esityksessä sähkötupakka rinnastetaan tavalliseen tupakkaan mikä ei tarkoita sähkötupakan kieltämistä

muiden savukkeen vasta saman sääntelyn piiriin muiden savukkeiden kanssa

eli sähkösavukkeille esitetään säädettäväksi laissa sama ostoikäraja kuin tupakkatuotteille

niiden myynti olisi luvanvaraista ja sähkösavukkeita ei saisi myöskään käyttää tupakoimattomissa tiloissa tai pitää esillä vähittäismyynnissä

todellakin opposition esille nostama aihe on mitä tärkein

myöskin poliittisena päätöksentekijänä olen monelta taholta asiaa tarkastellut ja kyllä haluan sanoa että se miten me huolehdimme ikäihmisistämme on mitta jolla mitataan myöskin miten yleisesti yhteiskuntapolitiikassa onnistutaan ei mitata vain hallituksen onnistumista

siksi tässä hallituksen esityksessä on käytössä niin sanottu varovaisuusperiaate eli laissa on asetettu lastensuojelu terveyden suojelemisen edelle että aikuiset haluavat käyttää näitä makuaineita

elämän ilta on todellakin yksi vaihe ihmisen elämässä ja se tulee meille jokaiselle joskus vastaan jos olemme onnekkaita aivan kuten ministeri risikko täällä sanoi

on todellakin vielä todettava ettei ole olemassa systemaattista pitkäisaikaistutkimuksiin perustuvaa tietoa siitä miten nämä sähkösavunesteet vaikuttavat höyrystettyinä ja keuhkoihin hengitettyinä

meidän jotka olemme nyt nuoria ja joilla on velvollisuus ja mahdollisuus päättää näistä asioista tehtävämme on todellakin huolehtia että sitä apua saa

erityisesti nostaisin tämän hetken vanhustenhuollossa esille osaamisen sen että henkilöstöllä todellakin on aikaa tehdä sitä työtä minkä he osaavat tehdä

on erittäin tärkeää että myöskin heitä kuulemme valiokunnassa laajasti asiantuntijoita katsomme vielä tutkimustietoja ja huolella käymme läpi tämän lakiesityksen niin kuin meillä sosiaali ja terveysvaliokunnassa ja eduskunnassa on aina tapana tehdä

on todellakin hyvä todeta niin kuin on todettu monesta suusta että jokainen epäkohta on liikaa ja jokaiseen puutteeseen on puututtava hihat on kääritty ja työtä on tehtävä

lakiesityksessä on monin tavoin useita kannatettavia esityksiä mutta siellä on myöskin asioita joita mielestäni eduskunnan pitäisi korjata

mutta on todellakin alleviivattava sitä että valtaosa vanhuksista saa hyvää hoitoa ja meillä todellakin on motivoituneita ja osaavia hoitajia jotka tekevät upeaa työtä

jotta tämä onnistuu meidän on onnistuttava sote uudistuksessa ja jotta tämä onnistuu on rakennepaketin toimenpiteet vietävä myöskin sosiaali ja terveysministeriön sektorilla

ihan ripeästi nostan esille ensinnäkin sen että mielestäni tupakointi autossa jossa on lapsi alaikäisiä ihmisiä tulisi kieltää ja tämä pitäisi tähän lakiin tässä eduskuntakäsittelyssä lisätä

toivonkin että ministeri vastaa siihen miten tässä rakennepaketissa edetään

on tärkeää että asioista puhutaan nostetaan epäkohdat esille mutta ei myöskään vääristellä asioita

eduskunta käy hyvin tarkkaan valtion talousarvion läpi ja sitten mietinnön osalta ottaa kantaa asioihin ja nostin esille tämän päihdeäitiasian

siellä hyvin selvästi sanottiin että tuo uudistus luo puitteet mutta hyvin pitkälle jää kiinni päättäjistä ja siitä minkälaisia insentiivejä tehdään jotta järkeviä ratkaisuja sote palveluiden järjestämisessä tehdään

erityisesti kannan huolta siitä miten terveydenhuoltoala vanhustenhuolto on houkutteleva paikka tehdä työtä

useat euroopan maat ovat näin tehneet

ympäristön tupakansavu on yleisimpiä syöpävaarallisia aineita ja erityisesti pienessä tilassa autossa tupakansavun pitoisuudet ovat todella suuret ja lasten keuhkot ovat erittäin herkät

me olemme neljä kertaa edellyttäneet että päihdeäitien rahoitus laitetaan kuntoon ja pidän erittäin vakavana asiana että tähän hallitus ei ole vastannut

valtiovarainvaliokunta on toivonut ja edellyttänyt että hallitus valmistelee sellaisen järjestelmän että palveluiden kustannustiedot tulevat julkisiksi

aivan erityisesti arvoisa puhemies haluan nostaa esille thln uusimman koko vanhusten laitoshoitoa koskevan laajan arvion joka todellakin osoittaa että laitoshoidon laatu on parantunut

samoin myöskin viimeisimmäksi olemme tehneet lausuman että laaditaan julkiset laaturekistesterit jotta päättäjillä ja palveluita käyttävillä ihmisillä ja myöskin virkamiehillä on tiedot siitä mitä palvelut maksavat ja mikä on laatu

toimintatavat ovat muuttuneet iäkkäiden toimintakyvyn säilyttämisestä edistävään suuntaan kuntoutusta edistävä hoitotyö on lisääntynyt ja mikä hyvä uni sekä psyykelääkkeiden käyttö on vähentynyt

pidän itse tärkeänä että asiaa katsottaisiin uudestaan ja jos sosiaali ja terveysvaliokunta tällaisen pykälän lähettäisi sosiaali ja terveysvaliokuntaan ja tässä haluan vielä

toistamiseen olemme olleet huolissamme siitä että tutkimus evo on romahtanut ja eduskunta on siihen kiinnittänyt huomiota

jos mitään ei tehdä niin tutkimus evolla ei tee enää yhtään mitään

perustuslakivaliokuntaan ja tässä edustaja ben zyskowicz on ollut aktiivinen hän varmasti tästä asiasta jatkaa ja uskon että hän tätä ajatusta tukee kun on sitä itse myös ehdottanut

mutta erityisesti tästä salista täytyy lähettää kiitokset vanhustenhuollon henkilöstölle jotka todellakin tekevät inhimillisesti tärkeää ja hyvää työtä

eivätkö eduskunnan mietinnöt paina mitään

arvoisat edustajat pieni väliaikatiedotus ja voi lähinnä senkin takia että nuo varsinaisen puheenvuoron käyttäjät ehtivät

mulla on täällä neljä pyydettyä vastauspuheenvuoroa luettelee nämä heti jos puhemies joka äsken lähti lupaisi jonkun muun näytön lisäksi niin hauska ja ilmoittautuu kaiketi käsitellään mutta kysyä

me sinivihreän hallituksen edustajat edellytämme että kunnilla on riittävät voimavarat mutta me erityisesti edellytämme että tehdään sisällöllistä ja toiminnallista kehittämistä niin valtakunnallisesti kuten on tehty kuin myöskin siellä kunnissa

sitten arvoisa puhemies ehkä tiivistetysti vielä sanon tästä että suomessa on korkea aika nähdä että autossa tupakointi lasten oikeuksien ja terveyden suojelun näkökulmasta on sellainen asia että se on nyt katsottava

aivan erityinen syy välikysymyksen tekemiseen oli se että oppositio totesi että vanhustenhuoltoon liittyvää lakia ei olla valmistelemassa

erityisesti ministeri risikko on useaan otteeseen toivonut tätä keskustelua mutta todetaan vaan että lisää rahaa uusi laki mutta sisältökeskusteluun ei ainakaan vielä tässä salissa ole päästy

mielestäni on tervetullutta että lakiesityksen mukaan taloyhtiö voisi puuttua parvekkeella tai taloyhtiön alueella esimerkiksi pihamaalla tapahtuvaan tupakointiin nykyistä helpommin

tämä on toinen asia josta on tullut paljon palautetta ja en nyt tässä suoraan muutosta esitä mutta pidän tärkeänä että valiokuntakäsittelyssä käymme läpi tämän pykälämuotoilun ja tarkistamme onko riittävän selkeästi säädetty se millä menettelyllä tupakointi saadaan kiellettyä onko se proseduuri byrokraattinen onko se riittävän selkeä onko myöskin lakiesityksessä riittävän selvästi kirjattu vastuut kuka on vastuussa jos esimerkiksi taloyhtiössä joudutaan tekemään korjauksia ettei savu kulkeutuisi esimerkiksi yksittäisen ihmisen tai perheen asuintiloihin koska emme todellakaan halua että tämä lakiesitys johtaa riitelyihin taloyhtiöissä tai täyttää sitten esimerkiksi isännöitsijöiden pöydät

erityisen tärkeänä pidän sitä että vanhustenhuollossa joka kunnassa todetaan että sairaala ei ole kenenkään koti

meillä helsingissä todellakin ollaan kovasti tekemässä työtä ja tavoitteena on se että vanhustenhuollon laatukriteerit toteutuisivat jokaisen helsinkiläisen kohdalla

erityisesti haluan ministeri risikolle todeta että meidän tavoitteenamme on todellakin se että näissä keskuksissa palveluja saataisiin ikäihmisten oman tarpeen mukaan niin että heidän ei tarvitsisi sitten toimintakyvyn muuttuessa tai tilanteen muuttuessa muuttaa paikasta toiseen

sitten kolmantena totean vielä asian josta ei säädetty tässä lakiesityksessä mutta totean että kun nikotiinipitoiset sähkösavukkeet tulevat suomen markkinoille niin tällä hetkellähän ne eivät kuulu voimassa olevan lainsäädännön mukaan tupakkaverolain soveltamisen piiriin mutta tiedän että euroopan unionissa on käynnissä työryhmätyö tämän asian osalta ja myöskin osissa jäsenmaista jo verotetaan sähkötupakkaa

se osoittaa sitä että tämä asia todellakin otetaan vakavasti ja on sitten hyvä että laki tänne saliin aikanaan saadaan

ihan viimeiseksi kun keskustelin meidän vanhusneuvostomme puheenjohtajan kanssa eilen illalla toivon että jokaisessa kunnassa vanhusneuvosto olisi niin erityiset terveiset he lähettivät siitä että paljon tehdään

itse mieluummin kannatan haittaveroja tupakan verotusta kuin työn verottamista eli tässä terveiset menevät sitten valtiovarainministerille

ja ihan lopuksi ehkä tuohon ensimmäiseen puheenvuoroon ja koko tähän keskusteluun liittyen totean sen että vaikka nuorten tupakointi on vähentynyt roimasti se on hieno upea trendi niin asiantuntijat ovat erittäin huolissaan sähkötupakan ja nuuskan suosion kasvusta

tämä on myöskin vakava viesti joka meidän täytyy ottaa huomioon kun käsittelemme tätä tupakkalain uudistamista

sähkötupakkaa on kokeillut jo puolet yhdeksäsluokkalaista pojista ja kolmannes tytöistä ja jos todellakin uusia nikotiinia sisältäviä tuotteita tulee vahvasti markkinoille se saattaa tarkoittaa sitä että nikotiiniriippuvuus yleistyy

arvoisa puhemies

todellakin sähkötupakasta totesin sen että sähkötupakan vaikutuksista esimerkiksi tupakoinnin lopettamiseen on vielä hyvin vähän tutkimustietoa mutta esimerkiksi ihmisten kokemusperäistä tietoa on kovin paljon ja olen itsekin sitä vastaanottanut

en ole sanonut että sähkötupakka olisi yhtä vaarallinen kuin tupakka koska sähkötupakointia on kovin erilaista ja tämä on tässä nyt hyvä ottaa esille ettemme rupea tästä debatoimaan

tämä on hallituksen esitys jonka teidän ministerinne on yksimielisesti tuonut tänne esitykseksi ja on todella tärkeää että käymme tämän läpi

nyt tämä esitys on eduskunnan käsissä ja on hyvin tärkeää että tämä tarkkaan arvioidaan ja mahdolliset korjaukset täällä yhteistuumin tehdään

se on jokaisen etu että tätä tarkkaan puidaan ja rakkaudesta kokoomuksesta näitä kommentteja tulee rakkaudesta siihen että halutaan että palvelut oikeasti toimivat

erityisen tarkkaan sosiaali ja terveysvaliokunnassa on käytävä ne osiot missä on sanottu ja säädetty henkilöstön asemasta lopulta sosiaali ja terveyspalvelut tekee meidän henkilöstömme ja johtamispykälät on tarkkaan katsottava

terveydenhuoltolaissa säädettiin moniammatillisesta johtamisesta ja on erittäin tärkeää että se on vähintään yhtä tiukasti kirjattu tähän lakiin

huoli pk yritysten asemasta ei ole turha

on totta että me emme tulevaisuudessa pärjää jos eivät rinta rinnan ole palveluita tuottamassa julkinen sektori kantaen päävastuun yritykset ja kolmas sektori

silloin meidän ei tarvitsisi kiistellä täällä mihin johtopäätökseen mennään

ja mielestäni edustaja mäkisen kommentit terveydenhuoltolaista ja ensihoidosta ovat ihan asiaan kuuluvia koska näin siinä kävi

jos tätä kukaan ei tahdo niin on hyvä että lakiesitys vielä katsotaan niin että pk yritykset voivat olla tuottamassa palveluita

haluan vielä esittää huoleni siitä että taloudellisten vaikutusten arviointi on kovin heikko tässä lakiesityksessä ja senpä takia tahdoimme tämän esityksen valtiovarainvaliokuntaan

tämän uudistuksen onnistumisen edellytys on se että me onnistumme saamaan kustannuksia kuriin jotta kunnissa riittää voimavaroja palveluihin ja jotta tulevaisuudessa myös varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen on rahaa

siitä on todella suuri huoli ja siksi me tätä tiukkaan puimme täällä edustaja rehula emme siksi ettemme olisi sitoutuneet uudistukseen

haluamme tehdä tästä parhaan mahdollisen

pidän hyvänä että valtakunnallista kosteus ja hometalkoot toimenpideohjelmaa jatketaan

millä tavalla niissä rakentamissäännöksissä joissa taistellaan ilmastonmuutosta vastaan halutaan rakentaa energiatehokkaampaa taloa ja julkista rakennusta huomioidaan se että nämä homeongelmat vältetään

mitä ministeri vapaavuori on yhdessä muiden ministereiden kanssa tehnyt valtakunnan tasolla että saataisiin sellaiset säädökset ja ohjeet että homeasiat otetaan vakavasti

esimerkiksi oma kotikaupunkini sai juuri oikeusasiamieheltä huomautuksen kun emme olleet ottaneet vakavasti sairastunutta opettajaa joka oli homeasioista sairastunut

viime vaalikaudella kun peruspalveluministeri risikko teki upeaa työtä terveydenhuoltolain kanssa oli harmillista että rakenteista ei päästy sopuun ja silloin keskusta kamppasi ne erinomaiset rakenne ehdotukset jotka risikolla oli

nyt odotetaan todellakin palveluiden osalta vieläkin parempaa työtä ja hieman olin hämmästynyt kun peruspalveluministeriltä ei nyt tullut mitään konkretiaa siitä miten palvelu uudistusta viedään eteenpäin koska kuntauudistus on tärkeä mutta vielä tärkeämpi on palvelu uudistus

erityisesti viime vaalikaudella saatiin kiitosta perusterveydenhuollon kehittämisestä siinä ministeri risikko teki upeaa työtä

toivonkin että kertoisitte millä tavalla perusterveydenhuoltoa kehitetään koska se on se kaikkein tärkein että sen palvelun saa siitä läheltä silloin kun sitä tarvitsee

vielä kysyisin siitä hpv rokotteesta että milloin me saamme sen yleiseen rokoteohjelmaan kun se on kaikkialla muualla länsi euroopassa ja pohjoismaissa

kun ministerit ovat nyt paikalla haluan erityisesti ilmaista huoleni siitä että lastensuojeluilmoitusten määrä on kasvanut kuten täällä jaoston puheenjohtaja sanoi ja meillä lasten huostaanottoihin menee jotakuinkin saman verran rahaa kuin lukiokoulutukseen

haluaisin tässä vielä kysyä kun me kovasti valtiovarainvaliokunnassa olemme miettineet lapsiperheiden tilannetta miten siihen varhaiseen puuttumiseen ja ennaltaehkäisyyn päästäisiin

kysyisin vielä tässä niistä toimista joita on tulossa jotta lastensuojelun tilanne saataisiin sellaiselle tolalle kuin sivistysvaltiossa kuuluu

miten me paremmin voisimme suomalaisia perheitä tukea